tämän hallituksen esityksen tavoitteenahan on edistää yksittäisten tuulivoimaloiden rakentamista säätämällä erityinen poikkeusmenettely jonka mukaan vaikutuksiltaan merkittävänä rakentamisena ei pidetä tuulivoimalarakentamista asemakaavassa teollisuus tai satama alueeksi osoitetulla jo rakennetulla alueella

me yritämme tehdä maasta sellaista jota pystyttäisiin puhtaan veden puolesta pitämään maailman yhtenä teknologian huippumaana viitaten siihen mitä meillä maan kehittämisen strategiassa on

arvoisa puhemies

muilta osin nämä poikkeamisen edellytykset säilyvät kuitenkin ennallaan eli poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle taikka vaikeuttaa luonnonsuojelutavoitteiden tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista

maa on sukeltamassa ehkä historiansa syvimpään talouskriisiin suurtyöttömyys häämöttää ovella siellä on yrityskonkursseja jotka tällä hetkellä itse asiassa ovat jo realisoitumassa ja te ajatte yhteiskunnan vastakkain tämmöisessä asiassa joka on perinteisesti ja itse asiassa asiallisesti tyypillinen kolmikanta asia

elikkä se pitää ottaa pohjalle silloin kun katsoo tätä koko esitystä elikkä tässä ei aukaistu lähellekään kaikkia pykäliä muuta kuin ne mitkä komissio itse asiassa ehdotti tarkennettavaksi

niiltä osin on sitten tarkennettu tätä esitystä ja muutettu siihen suuntaan mitä komissio edellytti suunnattavaksi

kyllä minun mielestäni tällä hetkellä eduskunnan pitää ottaa vahva tahtotila siinä että jos sinne sitä rahaa laitetaan lisää se prosessi on saatava hallintaan

missä teidän arvostelukykynne on mitkä teidän prioriteettinne ovat kun te tällaisen liikkeen teette aikana jolloin suomi tarvitsee sitä yhteisvoimaa sitä yhteistä vastuunottoa ja yhteistä asioiden edistämistä

sen sijaan jos edellytykset poikkeamiselle ovat olemassa poikkeaminen voidaan myöntää eli tältä osin kysymys on tarkoituksenmukaisuusharkinnasta

ja kun meillä on tällä hetkellä tilanne että meidän suurin omaisuuserämme mikä meillä kansakuntana on elikkä meidän väylästömme tämmöistä vauhtia rapautuu niin voi kysyä onko se jo lähellä vastuutonta politiikkaa

sitten mitä ed

elikkä tämä hallinnointi paisuu turhankin raskaaksi nimenomaan näitten kilpailuttamisien ja muitten säännöksien kautta markkina analyysien osalta

eduskunnan on kyllä ryhdistäydyttävä tämän asian edessä

hallituksen esityksen perustelujen mukaan kysymykseen voisi tulla yhden teollisen kokoluokan tuulivoimalan raken taminen ottaen huomioon yhteensovittamistarvealueen asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisen toteutuneen maankäytön kanssa

se on tietynlainen epäkohta että siellä on erilaisia luokitteluja

erilaisia kuntia on sitten asetettu vähän eriarvoiseen asemaan mutta jotakin kait sille piti tehdä jotta se raha riittää

ympäristövaliokunta haluaa tässä korostaa tarvetta poistaa mahdollinen tulkintaristiriita pykäläehdotuksen ja perustelutekstin välillä painottamalla että pykälän sanamuotoa ei tule tulkita siten että se kaikissa oloissa rajaa poikkeamismahdollisuuden yhteen tuulivoimalaan

ja kun me tiedämme että itse asiassa kaikki olennaiset asiat mitä eduskunta on tässä vuosien saatossa erilaisia linjauksia tehnyt niin tämä eduskunta kuin edellisetkin eduskunnat liittyen liikenneturvallisuuteen kansantalouteen ympäristötavoitteisiin ovat kiinni siitä minkä näköinen väylästö meillä tässä maassa on ja miten meillä väylät vetävät miten meillä väylät toimivat se on liikenneturvallisuuskysymys mitä suurimmassa määrin

nyt itse asiassa valiokunta tässä omassa lausumassaan sanoo että kaikki muutkin rahoitusvaihtoehdot tulee tuoda hallituksen valiokunnalle tietoon

miten yksittäisen kansalaisen asemaa voitaisiin parantaa se on kiistatta myös ongelma mutta onhan tässä myös niin kuin rehellisyyden nimissä sanottava se että eiväthän kaikki tarvitse näin nopeaa laajakaistayhteyttä välttämättä toteuttaakseen sitten niitä palveluja tai mitä he itse asiassa laajakaistayhteyden kautta saavatkaan

minä olen kymmenen vuotta itse työkseni soveltanut sopimuksia ja tästä lainsäädännöstä tulee niin monimutkaista lainsäädäntöä että sitä oikeusasteessa vielä selvitetään kuka on oikeassa ja kuka on väärässä

hyväähän tässä on se minkä minäkin olen kyllä valmis tunnustamaan ja oikeastaan sanomaankin että se aiheuttaa sen että yrityksien pitää panna omia järjestelmiään kuntoon

ympäristövaliokunta korostaa että koska poikkeamisen edellytyksiä ei muilta osin muuteta vaaraa liian väljästä tulkinnasta ei ole

mitä huonokuntoisemmat väylät sitä suuremmat riskit meillä on koko ajan liikenneonnettomuuksiin

voisi kysyä niinpäin että kertokaa nyt mitä tässä kahden viikon aikana on sillä terveellä puolella sitten tapahtunut mitkä asiat ovat edistyneet montako yrityskonkurssia on vältetty montako työpaikkaa te olette pystyneet synnyttämään ja miten te olette edistäneet tätä yhteiskuntarauhan aikaansaamista kahden viimeisen viikon aikana

meidän kansantaloudellamme ei kerta kaikkiaan ole varaa tällaiseen välinpitämättömyyteen jota tällä hetkellä harjoitetaan väyliämme kohtaan

se on todella positiivista mutta sen jälkeenkin jää niin paljon niitä harmaita alueita joita lähdetään sitten veivaamaan ja panemaan kuntoon toivottavasti ilman oikeusasteitten päätöksiä

jos me katsomme esimerkiksi tavaravirtojen nopeuksia teollisuuden siirtymistä tai teollisuuden rakentamista eri alueille itse asiassa kaikki on kiinni siitä miten meidän väylästömme toimii

yleiskeskustelu on päättynyt ryhdytään yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

kyllä te herra pääministeri olette ajaneet tätä maata kahden viimeisen viikon aikana aivan epätoivoiseen suuntaan epätoivottavaan suuntaan ja sellaiseen suuntaan johon meillä kansalaisina ei olisi varaa ei työläisillä ei työttömillä ei eläkkeelle tulevilla tai eläkkeellä olevilla ja siinä teidän virhearvionne on ja se on paha

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt

me luomme uusia strategioita sille että me saamme biopolttoaineet metsästä käytettäväksi polttoaineena ja puhumme kauniita juhlapuheita miten se ympäristön pelastaa

selvitysmies tarastin ehdotuksessa johon hallituksen esityskin perustuu poikkeaminen olisi ulotettu teollisuus ja satama alueiden lisäksi kaivosalueille

arvoisa herra puhemies

anteeksi nyt ollaan jo viidennessä

minä en tiedä mistä hatusta se nyt tuli tähän keskusteluun mutta jostakin se tähän putkahti elikkä hinta kallistuu kun tunnit vähenevät

ympäristövaliokunta omalta osaltaan on selvittänyt poikkeuksen laajentamismahdollisuutta todeten että tässä yhteydessä laajennusta ei ole mahdollista tehdä sillä se voi johtaa ristiriitaan esimerkiksi kaivoslain kanssa joka rajaa kaivosalueen käyttömahdollisuuksia

esittääkö teistä nyt joku kun te arvostelette sitä että puretaan tämä voimassa oleva järjestelmä ja siirrytään siihen villiin ja vapaaseen missä me aiemmin olimme

valiokunta korostaa että jatkossa tulee selvittää onko poikkeamisen rajaaminen teollisuus ja satama alueisiin perusteltua sekä mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita poikkeusmahdollisuuden laajentamiseksi kaivos ja jätteenkäsittelyalueille

arvoisa herra puhemies

meidän päärautatieasemamme ei tällä hetkellä vedä enempää ei henkilöliikenteen osalta eikä minkään muunkaan liikenteen osalta ilman todella suuren luokan investointeja

ministeri on lähtemässä ja hän varmaan tutustuu käytettyihin puheenvuoroihin jälkeenpäin todella tarkasti ja antaa ehkä palautettakin jossakin vaiheessa

mutta kyllähän tämä mihin hän itse asiassa lopetti tämä vienninedistäminen ja se mistä tuossa aiemmin puhuin tämä jalostusarvon nostaminen kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa

osa kaivosalueista on jopa melkeinpä keskellä kaupunkia kuten esimerkiksi kemissä ja se että tässä kategorisesti olisi kirjattu että myös kaivosalueille juu ja monessa muussakin paikassa ei siitä syystä että ne kaivokset eivät ole aina jossakin syrjässä ja sivussa tässä yhteydessä ollut mahdollista

mutta yritetään luoda sellainen ote että se myös saadaan kuntoon ja siitä syystä esimerkiksi viestintä ja liikennevaliokunta on moneen eri kertaan tuonut esille nämä samat tarpeet

me olemme päätyneet siihen että me olemme antaneet betoniteollisuuden esimerkiksi asuntorakentamispuolella tulla ja viedä sen markkinan kotimaassa täydellisesti

ja kaiken huipuksi eduskunta on esittänyt yksimielisiä kannanottoja niin liikenne ja viestintävaliokunnan kautta kuin valtiovarainvaliokunnankin ponsien kautta jotta asiat saataisiin hallintaan mutta näin vaan ei ikävä kyllä nytkään ole tapahtunut

sen lisäksi meillä on huonekaluteollisuutta ja meillä on valtavasti mahdollisuuksia mutta meillä on jostakin syystä ollut tällainen henkinen lama tässä asiassa

minä toivon vahvasti nyt että se asenne muuttuu ja että meidän ministeriöt koska ei tämä ole yhden ministeriön asia vaan tämä on kaikkien ministeriöiden asia vievät tätä asiaa eteenpäin

se on merkittävä kansallinen asia

ikävä kyllä minä pelkään että pelkästään se että me puhumme puuenergiasta biopolttoaineesta ne ovat hyviä asioita ja sen lisäksi raskas teollisuus on hyvä asia ei riitä

yleisradio on meille todella merkittävän luokan kulttuurikysymys kielikysymys

kilohintaa pitää saada ylemmäs

siihen liittyy niin valtavan paljon nimenomaan suomalaisuuden ja suomen aseman turvaamisen näkökulmasta myös tiedotuksellisesti ja kielenä että se on niitä suuren luokan asioita joista toivon että ne ensi vaalikaudella heti ensimmäisenä laitetaan siihen malliin että pystytään tulevaisuuteen menemään

lyhyesti sanottuna

ja jokaisessa maakunnassa itse asiassa on erilaisia hankkeita liikkeellä siihen suuntaan niin että näitä lupia tulee eteen nyt valtava määrä ja katsotaan nyt miten niitten kanssa käy

valiokunta kuitenkin katsoo että hallituksen esitys edistää tuulivoimalarakentamista omalta rajatulta osaltaan ja pitää siksi esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena edellä mainituin perustelutekstein

oys r us

ei se voi jatkua näin

mutta kun te sanotte että työ on se johon pitää panostaa minä olen täsmälleen samaa mieltä mutta yhtä lailla meidän pitää panostaa kyllä osaamiseen

ei tämä voi olla se suomen tie ja tähän meidän pitää hakea muutosta yhdessä

jos rakennetaan vesivoimaa niin sitä vastustetaan ja jos rakennetaan ydinvoimaa sitä vastustetaan ja jos rakennetaan turvevoimaa sitä vastustetaan ja jos rakennetaan kivihiilivoimaa sitä vastustetaan

arvoisa herra puhemies

edustaja töllin puheenvuorossa oli monta ihan hyvää kohtaa mutta minä nyt haluaisin että te lukisitte ministeri virkkusen puheen jossa hän sanoo että hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi kuntauudistus on pakko tehdä mutta sitä ei tehdä pakolla vaan yhteistyöllä

ei oikeastaan sellaista energiamuotoa ole syntynytkään ettei sille jotakin vastustusta syntyisi osin hyvin ymmärrettävistä syistä koska sen vaikutteet ovat moninaisia

nykyisin nämä isot teolliset yksiköt alkavat olemaan todella massiivisia ison kokoluokan kapistuksia joiden paikatkin pitää sitten todella tarkkaan määritellä

mutta niin kuin edustaja paatero sanoi tuolla perustelutekstillä yritettiin nyt selkeyttää tätä tilannetta niiltä osin että se tulee näissä tietyissä paikoissa mahdolliseksi myös useamman rakentaminen koska se vaatii sen rakennusluvan aina per yksikkö

sosiaali ja terveystoimen puolella lainsäädäntö lähti menemään kuntarakennelain edelle eikä se voi mennä niinpäin että ensin tehdään sillä puolella lainsäädäntöä ja sen jälkeen lähdetään kuntarakennetta mukauttamaan sen lainsäädännön pohjalle

sitten toisaalta kyllähän tähän liittyy sekin ongelma joka on tiedostettu että jollakin teollisuusalueella otetaan nyt rautaruukin alueella saattaa tuulivoimalan melun mittaaminen tulla ongelmaksi mikä vaikuttaa siihen luvittamiseen

nato kumppanuus ei siis tarjoa riittävästi sitä turvallisuustaetta mutta meillä hoetaan että pitää mennä natoon jotta me saamme sitä turvallisuustaetta

siellä oli pitkälle valmistelut menossa ja se kehitys piti kyllä pysäyttää